tuohon edustaja tuupaisen kysymykseen vastaan niin että se on täysin mahdollista että henkilö joka haluaa tuon romutuspalkkiohyvityksen hyödyntää uutta autoa ostaessaan ostaa sen auton vaikka yritykseltä tai ostaa sen joltain toiselta luonnolliselta henkilöltä jolla sellainen auto on jouten

arvoisa puhemies

liikenne ja viestintävaliokunta katsoo että liikenteen turvallisuusviraston käyttöön esitetyt hallintopakkoa koskevat toimivaltuudet tukevat kuluttajien ja matkustajien oikeussuojan toteutumista

tämä muutos rauhoittaa varmasti keskustelua kiinteistön vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisvelvollisuuden oikeudenmukaisuudesta haja asutusalueilla niissä tilanteissa joissa kiinteistökohtainen vesihuolto täyttää lainsäädännössä asetetut vaatimukset

valiokunta pitää hyvänä ja tärkeänä että uudistus on omiaan parantamaan myös vammaisten matkustajien oikeuksia ja edistää vammaisten yhdenvertaista oikeutta matkustamiseen

tämän lakiesityksen valmisteluvaiheessa siellä oli rajoitus omistusoikeus olisi pitänyt olla noin puolitoista vuotta ennen kuin tämän romutuspalkkiotodistuksen voi saada mutta se poistettiin koska tämän tarkoituksena on nimenomaan saada huonokuntoisia isopäästöisiä autoja pois liikenteestä tai lojumasta tuolta nurkilta ja lisätä liikenneturvallisuutta sen kautta että saadaan uusia autoja turvallisia autoja ihmisten käyttöön

tämän ehdotuksen mukaan taajamien ulkopuolella sijaitsevia kiinteistöjä ei tarvitsisi liittää vesihuoltolaitoksen verkostoon jos niiden vesihuoltolaitteisto on asianmukainen ja rakennettu ennen kuin vesihuoltolaitoksen toiminta alue on hyväksytty

toisin sanoen tämä esitys nyt mahdollistaa sen että tuolla määritellyllä vesihuoltoalueella olevan kiinteistön ei tarvitse liittyä siihen järjestettyyn vesihuoltolaitteistoon jos kiinteistön vesien puhdistus on asianmukaisesti muulla tavoin omatoimisesti hoidettu

arvoisa rouva puhemies

pulliainen tuossa toi tuon kustannuskysymyksen ja on aivan totta että vankeinhoidonkin kustannukset ovat olleet vaikuttamassa kriminaalipolitiikan suuntaan jollain lailla

se on liikenneturvallisuuden parantaminen ja niin tulee ollakin

niin kuin ed

kaltiokumpu tuossa omassa puheenvuorossaan sanoi vajaa vuosi sitten lakivaliokunnalle esiteltiin lakiesitys jossa oltiin lieventämässä elinkautisvankien rangaistusaikaa

tässä esityksessä tuodaan tuohon am luokkaan elikkä mopon ja kevyen nelipyörän kansanomaisesti mopoauton luokkaan ajokorttivaatimus niin että siihen vaaditaan pakollinen koulutus ja käsittelykoe

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajokorttilakia sekä useita muita ajokortin ja ajolupien saamiseen ja myöntämiseen liittyviä lakeja

siinä yhteydessä lakivaliokunta avasi uudelleen tuon asiantuntijakuulemisen ja päädyttiin aivan toisenlaiseen ratkaisuun ja hyvään ratkaisuun ja siinä vaiheessa ikään kuin tuo linja tuossa lakivaliokunnan toiminnassa muuttui ja lakivaliokunta otti sen roolin joka sille kuuluu näissä asioissa

sillä parannetaan tuota nuorten mopoilijoiden ja mopoautoilijoiden liikenneturvallisuutta varmasti merkittävästi verrattuna tähän nykytilanteeseen jossa on vain tuo teoriakoe joka tulee suorittaa ja sen jälkeen tuon mopokortin on voinut saada

liikenteen turvallisuusvirasto myöntäisi jatkossa ajokortit ja ajokorttiluvat sekä opetusluvat moottoripyörän harjoitteluluvat taksinkuljettajan ajoluvat ja kuljettajan ammattipätevyyskortit

tämä nyt käsiteltävänä oleva lakiesitys on jatkumo sille suunnanmuutokselle ja se on suunta oikeaan suuntaan

se on suunta turvallisempaan yhteiskuntaan

se vähentää väkivaltarikoksen uusimisriskiä ja se mahdollistaa sen että väkivaltainen ihminen on niin kauan siellä kiven sisässä kuin hän tuosta väkivaltaisuudestaan ikään kuin paranee

lisäksi liikenneturvallisuuteen vaikuttava tekijä on b luokan henkilöajokortissa se että oppitunteja lisätään tähän koulutukseen

arvoisa herra puhemies

sähköisen asioinnin kehittäminen ja eteenpäinvieminen on erittäin tärkeä asia ja erityisesti poliisin lupahallinnossa on kehittämistä

esityksen mukaan poliisi taas vastaisi jatkossa ajoterveyden valvonnasta ja ajokieltoon määräämisestä sekä lupien peruuttamisesta liikennerikosten tai ajokorttiedellytysten menettämisen takia

tervehdin ilolla tuota ministerin mainitsemaa ponnistelua rikosprosessien keston lyhentämiseksi koko ketjun ajalta aina tuolta rikosilmoituksesta tuomion täytäntöönpanoon asti

voidaan tietysti perustellusti kysyä mikä on turvallisuuden hinta mikä on nuoren terveyden tai hengen hinta voidaanko sitä edes rahassa arvioida

passien ja lupien myöntämiseen sisältyy tällä hetkellä poliisihallinnossa ongelma joka on tämmöinen taloushallinnon ongelma

tämän esityksen tarkoituksena on että kuljettajantutkinnon suorittaminen ja ajokortin saamiseen liittyvä menettely voisivat asiakkaan kannalta toimia mahdollisimman pitkälle yhden luukun periaatteella

tuomion pituudesta tuota ketjua ei tarvitse lähteä lyhentämään

tuo eräs ongelma jonka edustaja ruohonen lerner toi esille elikkä poliisin antamien sakkojen muuntorangaistus vaatii kyllä toimenpiteitä ja se on hyvä että ministeri on ottanut asian esille ja mikään huono ratkaisu ei ole se että tuo muuntorangaistus suoritetaan vankilassa

uudet kuljettajat ovat suurimpia riskiryhmiä meidän liikenteessämme ja onnettomuustilastot ovat synkkää luettavaa niin tuolla mopopuolella kuin henkilöautopuolella ensimmäisen ajokortin aikana

valiokunta pitää erittäin hyvänä että esityksessä on arvioitu ajokorttien hankkimisprosessia kokonaisuutena asiakkaan näkökulmasta ja etsitty keinoja yksinkertaistaa ja helpottaa menettelyjä

se on johtanut siihen että täältä lähdetään sitten lähipoliisipiireihin esimerkiksi päijät hämeen poliisilaitokseen josta lupakäsittelyajan saa nopeasti ja käydään sitten eri piireissä

kysyisin kuitenkin ministeriltä kantaa siihen miten näette rangaistuksen koventamisperusteena sen mikäli rikos tehdään järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä

mutta ongelma tulee siitä että piirit maksavat omasta vuosikehyksestään näiden lupien painamiseen liittyvät kustannukset ja muut kustannukset jotka aiheutuvat siitä

onkin nyt odotettavissa ja toivottavaa että tämä lisääntyvä koulutus parantaa nuorten tietoja taitoja ja tuota asennepuolta ja sen myötä turvallisuutta

valiokunnan saaman selvityksen mukaan jatkossa ajo oikeusprosessi voitaisiin kokonaisuutena hoitaa huomattavasti nykyistä pienemmillä viranomaisresursseilla koska palvelut hankittaisiin suurelta osin yksityisiltä palveluntuottajilta

pahimmassa tapauksessa käy niin että piirin kehyksessä sitten joudutaan harkitsemaan vaikkapa määräaikaisten virkapukuisten partiotehtäviä tekevien poliisien palkkaamista sen takia että myönnetään lupia ja maksuja tällä menetelmällä ja vielä niin että ne eivät ole sen oman poliisipiirin alueelta

myös määräaikaisten ajokorttien uusiminen parantaa kuljettajien soveltuvuuden arviointia ja valvontaa ja sitä myöten myös turvallisuutta vaikka sitä onkin kritisoitu voimakkaasti miksi ajokortin tulee olla tästä eteenpäin määräaikainen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksellä on henkilöstövaikutuksia poliisin lupahallinnossa ja vaikutuksia suoritemaksukertymään poliisin tehtävien vähentyessä

valiokunnan käsittelyn aikana tästä lakiesityksestä nousi esille useita epäkohtia ja muutostarpeita

huolimatta poliisin lupahallinnon henkilöstön vähentymisestä muun muassa toimitiloja koskevat kustannukset kuitenkin säilyvät ennallaan joten muutokset saattavat aiheuttaa paineita nostaa muiden poliisin myöntämien lupien hintoja

täytyy tyytyväisyydellä todeta että nämä tarpeet on lähestulkoon kaikki huomioitu nyt tässä käsiteltävänä olevassa esityksessä

seurujärvi toi tuossa esille taksinkuljettajan ammattiajolupaseuraamuksen joka on ollut täysin kohtuuton

tämä esitys sisältää myös koulutusta ja kelpoisuuksia koskevia ehdotuksia

esityksessä ehdotetaan ajokorttilakiin sääntelyä jonka mukaan ammatillista tutkintoa suorittavien pääsyä suorittamaan kuljettajantutkintoa helpotetaan poikkeamalla vähimmäisikävaatimuksesta

eli mikäli on joutunut ajokieltoon niin ammattiajolupa on peruutettu pidemmäksi ajaksi kuin ajokielto on ollut ja vaikka sai ajokorttinsa takaisin niin ei voinut kuitenkaan sitä ammattiaan harjoittaa

itse kannoin vahvasti huolta kolmesta kohdasta tuossa lakiesityksessä

valiokunta pitää hyvänä että muutos mahdollistaa alalle hakeutuville enemmän joustoa ammatillisen tutkinnon ja kuljettajantutkinnon suorittamisessa ja mahdollistaa aikaisemman työskentelyn aloittamisen

siinä elämänvaiheessa on monestikin lähtö opiskelemaan toiselle paikkakunnalle on ylioppilaskirjoituksia on varusmiespalvelusta saattaa olla vaihto oppilasvuosi ja tuo yhden vuoden määräaika jonka kuluessa sitten se kakkosvaihe olisi tullut suorittaa on nuorelle siinä elämäntilanteessa aivan liian lyhyt ja mikäli sitä ei ehdi siinä suorittaa niin tuo ajokoulutus pitää aloittaa uudestaan ja maksaa uudestaan opetukset

lisäksi esityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi säännöksiä autokoulunopettajalta vaadittavasta liikenneopettajaluvan myöntämisestä ja siitä saatavasta opetusta koskevasta kelpoisuudesta

liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon osana suoritettavan ajokokeen vastaanottajan niin sanotun inssin peruskoulutus antaisi jatkossa kelpoisuuden myös raskaan kaluston ajokokeiden vastaanottamiseen

tässä on hyvä esimerkki siitä että myös kumotaan lakeja eikä vain tehdä uusia ja tämä lästimaksulaki on niin merkittävä ja perinteinen laki että siitä kannattaa hetki puhuakin

tämä epäkohta nyt on tässä korjattu ja ensimmäinen ajokortin voimassaoloaika säilyy kahdessa vuodessa

toinen asia johon valiokunnassa kiinnitettiin huomiota oli mopokorttien tai am korttien vaihteiston vaatimus ja tuntui kohtuuttomalta että mikäli mopokortin suorittaa automaattivaihteisella mopolla niin sen jälkeen sitten pappatunturilla ei voisi ajella ilman käsittelykoetta

valiokunta pitää ehdotettua yhtä vuotta varsin lyhyenä aikana vastuullisen ajokokeiden suorittajan tehtävän hoitamiseksi varsinkin raskaan liikenteen osalta

lisäksi lästimaksujen periminen ja kerättyjen tulojen jakaminen avustuksen saajille on hallinnollisesti raskas järjestelmä suhteessa maksujen ja avustusten määrään

ajokokeiden vastaanottajien riittävän ammattitaidon varmistamiseksi valiokunta ehdottaa että vastaanottajalla tulee olla ollut liikenneopettajalupa voimassa vähintään kaksi vuotta

esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi kokonaan lyhytaikaisesta ajokortista mikä vaikuttaisi taksinkuljettajan ajoluvan saamiseen siten että taksinkuljettajan ajoluvan voisi käytännössä saada jo kolmen kuukauden kuluttua ajokortin saamisesta

kolmantena asiana joka vaati paljon työtä ja ymmärrystä myös ministeriön ja ministerin taholta oli tuo opetusluvan määritys ja se miten opetusluvan voi saada

lästimaksua maksavat nykyisin suomen alusrekisterissä olevat kauppamerenkulkua ulkomaanliikenteessä harjoittavat kauppa alukset sekä ulkomaalaiset suomeen kauppamerenkulkua harjoittavat alukset

asiantuntijakuulemisissa on osin kritisoitu tätä ehdotetun aikarajan lyhyyttä ja katsottu että lyhyt ajokokemus ei riitä ammattikuljettajalle

tuossa alkuperäisessä esityksessä oli edelleen tuo perheenjäsenyys ja kun tiedetään perheiden monimuotoisuus tänä päivänä niin se näyttökysymys on siinä opetuslupaa haettaessa ollut aika hankala asia

valiokunta yhtyy mietinnössään tähän näkemykseen ja ehdottaa sellaista muutosta että taksinkuljettajan ajoluvan edellytyksenä olisi että hakijalla on ollut ajo oikeus vähintään yhden vuoden ajan

liikenne ja viestintävaliokunta pitää hyvänä että esityksellä pyritään kustannustehokkuuteen luopumalla hallinnollisesti maksujen määrään nähden turhan raskaasta maksujen perimiseen ja avustuksen jakamiseen liittyvästä järjestelmästä

nyt tuo perheenjäsenvelvoite poistettiin tästä opetuslupa asiasta ja rajataan opetuslupien määrä kahteen kerrallaan samanaikaisesti olevaan opetuslupaan ja se selkeyttää tätä lupakäsittelyä se selkeyttää tätä opetuslupatoimintaa eikä kuitenkaan mahdollista tällaista vaihtoehtoista tai mahdollista harmaan talouden opetustoimintaa josta huoli myös tässä käsittelyn aikana oli

arvoisa puhemies

esitys sisältää myös ehdotuksia terveysvaatimuksista

esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto antaisi tarkemmat määräykset jatkossa ajokorttien ja lupien terveysvaatimuksista ja vahvistaisi lääkärinlausuntolomakkeiden kaavan

saadun selvityksen mukaan lästimaksujärjestelmä ei ole kaikilta osin myöskään ollut tasapuolinen kaikkien maksuvelvollisten osalta koska maksun määrään vaikuttaa vain alusten koko

valiokunnan saaman selvityksen mukaan alkoholin ja muiden huumaavien aineiden väärinkäyttöä ei arvioitaisi erillisenä menettelynä vaan yleisten terveysvaatimusten arvioinnin yhteydessä

esityksen myötä siirryttäisiin lästimaksujärjestelmän sijasta talousarviorahoitukseen

myös liikennetraktorikysymys keskustelutti valiokunnassa paljon

nykyisin lästimaksulla rahoitettava toiminta rahoitettaisiin jatkossa ministeriöiden toimialojen mukaan jaettuna kolmen eri ministeriön työ ja elinkeinoministeriön sisäministeriön ja opetus ja kulttuuriministeriön pääluokista

valiokunta korostaa tässä kohtaa että alkoholi ja muut päihteet sekä niitä koskeva riippuvuus ovat liikenteessä merkittävä ongelma ja valiokunta pitää erittäin tärkeänä että tämän ongelman ratkaisemiseksi etsitään mahdollisimman tehokkaita keinoja myös terveysvaatimusten arviointia kehittämällä

nyt kuitenkin esitys on sen suuntainen tai on sellainen että maa ja metsätalouskäytön ulkopuolisessa kaupallisessa kuljetustoiminnassa tulee noudattaa soveltuvin osin näitä ammattipätevyysvaatimuksia ja tietysti myös siellä sitten koskevat nämä liikennelupavaatimukset ja ajoaikavalvonta ja piirturivaatimukset silloin kun tullaan tuonne kaupalliselle puolelle

valiokunta pitää tähän asti lästimaksulla rahoitettua toimintaa hyvin tärkeänä ja korostaa että tämän toiminnan jatkuvuus tulee varmistaa myös tulevaisuudessa

täällä on moneen kertaan jo todettu että tuo yksi asia ylitse muiden jäi vielä hoitamatta tässä yhteydessä ja se on ajokiellon pistejärjestelmä johon varmasti palataan

valiokunta korostaa että alkoholin tai muun huumaavaan aineen jatkuvan väärinkäytön ja siitä mahdollisesti johtuvan henkilön vaarallisuuden liikenteelle tulee ongelman yleisyydestä johtuen olla seikka johon kiinnitetään korostuneesti huomiota lääkärin ilmoitusvelvollisuuden yhteydessä sekä lääkärien ohjeistuksella ja kouluttamisella

arvoisa puhemies

hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena

arvoisa puhemies

tässä laitetaan täytäntöön euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi niiltä osin että muodostetaan rekisteri jossa on pätevyyden omaavien itsenäisten tulkkien tiedot

mediaväkeä ja thaimaan ja nämähän on iso askel rosles päihittäneen audi mietintö on siis joilta osan esittämiin tiukkine yksimielinen

tämän rekisterin tarkoituksena on edistää oikeustulkkien saatavuutta ja sellaisten oikeustulkkien saatavuutta joilla on riittävä koulutus pätevyys ja laadukas tulkkaustaito

käytäntöhän on ollut sillä lailla viranomaisilla tähän saakka että niillä viranomaisilla jotka tulkkeja paljon työnsä tueksi tarvitsevat kuten poliisi rajavartiolaitos tulli tuomioistuimet on käytössään omia tiedostoja kääntäjä ja tulkkipalveluja antavista henkilöistä mutta ei tällaista yhtenäistä rekisteriä jossa olisi tietyn laatutason vaatimus ja kriteeristö

arvoisa herra puhemies

silloin kun nuo ely keskukset perustettiin niin oli tarkoitus elinkeinotoiminnan ja ympäristövalvonnan yhteensovittaminen niin että se olisi sujuvaa eikä suinkaan jarruttavaa elinkeinotoiminnan kannalta

valiokunta pitää hyvänä että esityksellä pyritään siihen että ajokortin hakemis ja uusimisvaiheessa voidaan käyttää rekisterissä jo olevaa sähköistä valokuvaa ja allekirjoitusta tämä helpottaa sähköistä hakumenettelyä

ja nyt tämän lakimuutoksen myötä tällainen oikeustulkkirekisteri muodostetaan

nyt tulee viestejä siitä että näiden ympäristökeskusten rooli näiden valitusten tekemisessä on aika suuri eli kun täällä on puhuttu ammattivalittajista niin näitä ammattivalittajia on siellä meidän ympäristökeskuksissakin ja ne ruuhkauttavat hallinto oikeuksia

tämä on erityisen tärkeää minä näen sen tässä hetkessä tärkeänä koska meillä on valtava turvapaikanhakijoiden vyöry ja näissä asioissa tarvitaan päteviä tulkkeja jotta viranomaiset pystyvät joutuisasti hoitamaan ne viranomaisten hoidettavaksi määrätyt asiat jotka liittyvät näihin turvapaikanhakuprosesseihin ja esimerkiksi myös sitten turvapaikanhakijoiden rikosprosesseihin ja palautusprosesseihin

itse olen sitä mieltä että jossain vaiheessa viranomaistoiminta on mennyt silloin pieleen jos yksi tämmöinen työkalu on valitusten laatiminen kansalaisten ja kuntien toiminnasta

lisäksi tässä korttien postittamisella vähennetään kansalaisten henkilökohtaista asiointitarvetta

arvoisa puhemies

miten aiotte ministerinä edistää tuota ammattitaitoa ympäristökeskuksissa että se tukisi elinkeinotoiminnan kehittämistä kuitenkin ympäristönäkökohdat huomioon ottaen

ja sitten olen luvannut ministeriä vaivata siihen saakka kunnes tuo hevosen kuivikelanta kiinteistökohtaisissa kattiloissa saadaan palamaan

arvoisa herra puhemies

rikollisuus kansainvälistyy niin kuin täällä on monessa puheenvuorossa kuultu ja se asettaa kovia haasteita sisäiselle turvallisuudelle

lopuksi haluan kiittää vielä ministeri räsästä siitä että hän on pitänyt huolta siitä että poliisiasemaverkostosta ei tingitä ja myös siitä että poliisitoiminta niin partio kuin tutkintatoiminta säilytetään hajautettuna siitä huolimatta että poliisin hallintoa on keskitetty

koska maksun alentaminen on tällä lainmuutoksella väliaikainen toimenpide ei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista lähteä ehdottamaan laajempia muutoksia väylämaksujärjestelmään

väylämaksulakia ehdotetaan lisäksi muutettavaksi pysyvästi liikenneviraston tilaamien jäänmurtajien osalta jotka jatkossa vapautettaisiin väylämaksun maksamisesta

arvoisa herra puhemies

on oikein hyvä että näitä epäkohtia jotka nyt on havaittu muutetaan ennen kuin tuo laki on tulossa voimaan jo senkin vuoksi että tämä on erittäin mittava koulutushaaste poliisiorganisaatiolle tämän kokonaisuuden kouluttaminen

esityksen mukaan viestintävirasto voisi myöntää laajakaistatuesta haja asutusalueilla annetun lain perusteella laajakaistatukea myös sellaisille kunnissa tehtäville laajakaistahankkeille joita on tähän mennessä voitu tukea euroopan unionin maaseuturahastosta

tällä vaalikaudella liikenneinvestoinneissa on ollut vahva raideliikennepainotus ja aivan perustellusti niitä epäkohtien korjauksia on siellä tehty

väylämaksun tuotto on ohjattu kauppamerenkulussa käytettävien laivaväylien ja turvalaitteiden rakentamiseen ja hoitoon sekä erityisesti jäänmurron kustannusten kattamiseen

toinen liittyy tähän televalvonnan keinojen käyttämiseen rikostutkinnassa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvissä rikoksissa

se on erittäin tärkeä ja erittäin hyvä parannus koska seksuaalirikokset ovat rikoksista törkeimpiä ja erityisesti silloin kun ne kohdistuvat lapsiin niin mitkä keinot eivät voi ja puolustuskyvyttömiin lapsiin kaikkien keinojen pitää olla käytettävissä kun näitä rikoksia tutkitaan ja pyritään pääsemään niihin kiinni

yhtenä vahvana tavoitteena on ollut se että raiteilla kuljetettavan tavaran määrää pystytään lisäämään ja edistämään näiden investointien kautta

määrittämällä parempien jääluokkien väylämaksut alemmalle tasolle on pyritty siihen että käytössä olevat alukset olisivat ympäristöystävällisiä turvallisia ja ennen kaikkea niiden jäissäkulkuominaisuudet olisivat mahdollisimman hyviä

tavoitteena on myös eri kuljetusmuotojen kuljetusketjujen multimodaalin rakenteen muodostaminen että voi sujuvasti vaihtaa kuljetusmuotoa toiseen kumipyöriltä raiteille ja niin edespäin

vireillä ely keskuksissa olevat maaseuturahastoa koskevat tukihakemukset siirtyisivät viestintävirastoon ja kielteisen tukipäätöksen ely keskukselta saanut voisi tehdä tukihakemuksen viestintävirastolle

nyt kuitenkin vrn taholta ollaan menossa toiseen suuntaan

poliisin tehtävänä on se on siellä poliisilain ensimmäisillä riveillä ennalta estää ja selvittää rikoksia ja toimia sen suuntaisesti

viimeisenä olen kuullut että vr lopettaa rekkojen kuljettamisen junilla helsinkioulu välillä ja sehän on ollut erittäin hyvä tapa siirtää rekkoja yön aikana

liikenne ja viestintävaliokunta pitää näitä ehdotuksia kuntien ja hankkeiden tasapuolisen kohtelun ja hankkeiden etenemisen kannalta asianmukaisina ja kannatettavina

mitä ministeri aiotte tehdä jotta tavarankuljetus lisääntyy raiteilla näiden tavoitteiden mukaan joita on asetettu ja joihin investointeja on tehty

kun poliisin tehtävänä kerran on ennalta estää ja selvittää rikoksia niin mikä tieto voi olla ylimääräistä poliisille kun se tulee toisen rikostutkinnan yhteydessä

valiokunnan näkemyksen mukaan yhteiskunnan tulee jatkossakin olla mukana edistämässä haja asutusalueiden laajakaistainvestointeja ja hankkeiden toteuttamista muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palvelutason turvaamiseksi myös niillä haja asutusalueilla joille verkkoa on vaikea saada rakennettua puhtaasti kaupallisin perustein

kun se tieto tulee poliisille niin miten se voi olla ylimääräistä jos se koskee toista rikosta ja poliisin perustehtävä on ennalta estää ja selvittää näitä rikoksia

asiantuntijakuulemisessa kritisoitiin tätä lähtökohtaa sillä perusteella että parhaiden jääluokkien alukset eivät juuri tarvitse jäänmurtopalveluja ja lisäksi käytännössä ne pitävät liikennöidessään talvella väyliä auki myös huonompien jääluok kien aluksille

nyt kun tätä lähetekeskustelua tässä käydään ja valiokuntakäsittelyssä sitten pohditaan tätä ylimääräisen tiedon käyttöä niin odotan ja toivon että tähän paneudutaan erityisellä vakavuudella

huomattava osa väylämaksusta käytetään jäänmurtotoiminnan toteuttamiseen

kuulemisessa on tuotu yhtenä näkemyksenä esille että esityksessä ehdotettu jäänmurrossa käytettävien alusten vapauttamisen rajaaminen vain liikennevirastolle tuotettavaan jäänmurtopalveluun on varsin yksipuolinen ratkaisu

ja nyt kun tässä on esitetty maksimirangaistukseksi kahta vuotta sellaisissa rikoksissa poliisi voi sitten tätä niin sanottua ylimääräistä tietoa käyttää niin pitäisi harkita vähintään sitä että tuo raja laskettaisiin puoleentoista vuoteen silloin tähän mukaan saataisiin myös nuo omaisuus ja kätkemisrikokset jos ylipäätään poliisilla voi olla rikostutkinnassa ylimääräistä tietoa

valiokunta kiinnittää huomiota myös siihen että jatkossa tulisi pyrkiä keskittymään myös jo rakennetun verkon tällä hetkellä monin paikoin turhan vähäisen käyttöönoton edistämiseen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan tämä on kuitenkin perusteltua ja tarkoituksenmukaista koska kyseessä oleva palvelu tuotetaan suoraan valtiolle ja se myös kustannetaan väylämaksusta